mutta kun nyt pitää kuitenkin olla jalat maassa niin se nyt ei vain onnistu koska lähes kaikilla muilla sektoreilla leikataan ja poliisille on nyt kuitenkin kädenojennus jälleen annettu että he saavat lisää rahaa ja minun mielestäni sillä on elettävä

tiedän että poliisipäälliköt ovat tilanteeseen suht tyytyväisiä kunhan heillä edelleen on se minun peräänkuuluttamani pitkän tähtäimen suunnitelma ja visio että he tietävät kuinka elää seuraavat kolme neljä vuotta

toivottavasti nyt otatte evästyksiä myös tästä liikkuvan poliisin asiasta ja voisitte ottaa vielä uudestaan harkintaan sen asian ja miettiä kannattaako sitä oikeasti nyt sulauttaa vai kannattaisiko tehdä vielä kehittämistoimia sen eteen

muutenhan tämä pora kolmonen on ihan loistava

on loistavaa että lapsen edun nimissä on lähdetty kitkemään ihmis ja lapsikauppaa tällä lupamenettelyllä koska se on valitettavan yleistä maailmalla ja en halua että se suomeen jalkautuu

toinen hyvä ja loistava asia on lapselle suotu oikeus tavata biologisia vanhempiaan ja pitää heihin yhteyttä

etenkin kun kääntää tilanteen toisinpäin näin miesverkoston varapuheenjohtajana niin se kitkee ne räikeät epäkohdat jotka ovat kohdistuneet joihinkin biologisiin isiin jotka eivät ole saaneet pitää yhteyttä lapsiinsa

kuten oikeusministeri sanoi

tämä hallituksen esitys on lähtökohtaisesti ihan hyvä

siinä nyt selkiytetään näitä kymmenkunta vuotta olleita kiistoja onko kyseessä paritus vai ihmiskauppa

ei enää tarvitse miettiä sitä painostuksen määrää ja väkivallan määrää jota aikaisemmin on ylintä oikeusastetta myöten mietitty ja yleensä tuomittu parituksina loppupeleissä

mutta ministeri kyllönen te olette ainakin julkisuudessa ilmoittanut että yksipuolisesti tänne uudellemaalle pitäisi saada ruuhkamaksut tietullit ynnä muuta

ollaanko tänne suunnittelemassa tällaisia tietulleja jotka ovat hyvin kalliita ja haittaavat pääkaupunkiseudulla elävien ihmisten liikkumista

ja samoin usahan on raporteissaan moneen kertaa väittänyt että suomi ei tunnista ihmiskauppaa

ainakin ajoitus on hieman väärä koska minunkin paljon käyttämäni raideliikenne täällä etelässä tökkii todella pahoin vaikka lehtikelit ovat vasta alkaneet ja pakkaset ties koska tulossa

uskoisin näin

kun hallitusohjelmassa kuitenkin nyt on maininta että raideliikenteenkin palvelutasoa parannetaan ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota niin mikä on tilanne

itse olen edellisessä ammatissa ollut kymmenien törkeiden paritusten tutkinnanjohtajana myös kolmen neljän ihmiskaupparikoksen tutkinnan yleisjohtajana ja se on vain tosiasia että aina on ollut tämä vaikeus onko kyse parituksesta vai ihmiskaupasta

näissä molemmissa sekä törkeässä parituksessa että ihmiskaupassa on varsin ankarat rangaistussanktiot joskin ne voisivat totta kai olla kovemmatkin

on väitetty että poliisi syyttäjät ja tuomioistuinlaitos eivät tunnista ihmiskauppa asioita

poliisilla on tälläkin hetkellä ryhmä joka tutkii ihmiskauppa ja paritusrikoksia ja laittoman maahantulon järjestämisrikoksia

resursseja tietysti ei ole koskaan tarpeeksi mutta aivan varmaan jos esimerkiksi alaikäistä lasta paritetaan poliisi siihen puuttuu

se on prioriteeteissa ykkönen

tämä on sikäli minullekin tärkeää koska olen saanut paljon yhteydenottoja operatiiviselta tasolta kentältä että vankiloiden turvallisuus on vaarantunut kun tarkkailuhaalareiden käyttö jouduttiin lopettamaan

toki koulutus on aina kaunis asia mutta minä väittäisin kyllä että ei tässä asiassa nyt mitenkään jättimäistä koulutusta poliisille syyttäjille tai tuomioistuimelle tarvita

se on myös loistavaa että nyt tässä esityksessä parituksen uhri riippumatta siitä onko hän todistaja vai asianomistaja saa mahdollisuuden avustajaan ja tukihenkilöön

kysehän on vankilan turvallisuudesta

vankiloihin ikävä kyllä menee paljon huumeita toki vaarallisia esineitäkin mutta etupäässä huumeita jotka muodostavat sitten vakavan riskin vankilan turvallisuudelle sekä henkilökunnan turvallisuudelle että nimenomaan myös sellaisten vankien turvallisuudelle jotka haluavat lusia rauhassa

sitten jätettäköön myöhempään vaiheeseen selvittely mikä hänen rikosprosessuaalinen asemansa sitten loppupeleissä on mutta kuitenkin asia tutkitaan hyvin

arvoisa puhemies

nyt tässä säädetään hyvinkin tarkasti missä olosuhteissa tarkkailuhaalareita saa käyttää ja kuinka pitkään saa käyttää

ei voida lähteä siitä että vankilassa ei pystytä takaamaan vankilan turvallisuutta työturvallisuutta vain sen takia että joku vaatekappale katsotaan lainvastaiseksi sillä perusteella että siitä ei ole säädelty laissa

eli ei tarvitse jahkailla onko kyse törkeästä parituksesta vai ihmiskaupasta eikä tarvitse yhteistyössä miettiä vähemmistövaltuutetun kanssa kumpi nimike tässä nyt sitten on eikä muutenkaan jahkailla asioilla jotka kuitenkin ovat toissijaisia

mutta hieno homma nyt tämä tarkkailuhaalariasia on saatu loppuun ja lakiin ja vankiloiden turvallisuus paranee monella tavalla

kiitos

vankihan saadaan toki sitoa jos se on välttämätöntä karkaamisen estämiseksi väkivaltaisen käyttäytymisen hillitsemiseksi väkivallan torjumiseksi ja henkilökatsastuksen turvaamiseksi

mutta sitten taas kun mennään käytäntöön tämä näyttää oikein hienolta ja ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusjuristien mukaan loistavalta tällaisena mutta kun mennään käytäntöön niin ongelmaksi tuleekin vankien massakuljetukset esimerkiksi vilkasliikenteisillä paikkakunnilla kuten helsingissä

vantaan vankilasta tuodaan päivittäin samassa kuljetuksessa useita vankeja tänne helsingin käräjäoikeuteen ruuhkaisen kaupungin läpi

jo edeltävässä työryhmässä oli esitys että tällaisissa tapauksissa saisi tehdä tämmöisen joukkokahlitsemisen mutta ikävä kyllä se ei edennyt

katsottiin että se on yliampuvaa ja liikaa rajoitetaan vankien perusoikeuksia

kun he ovat lukollisessa autossa niin miksi heitä ei voi siinä vaiheessa laittaa sen kuljetuksen ajaksi kiinni tehdään se sitten käsiraudoilla tai nippusiteillä

on liikennevaloja runsaasti pysähdyksiä ja jos tästä porukka karkaa autosta niin saattaa syntyä sivullisille vaaratilanteita yhtäkkiä kun tästä vanki lähtee pakoon ja häntä yritetään saada kiinni

onneksi lakivaliokunta pani nyt tiukan velvoitteen tänne että tätä tämmöistä niin sanottua joukkokahlitsemista kuljetuksen aikana tietyissä tilanteissa lähdetään valmistelemaan ja se on minun mielestäni hyvä asia

olen huolissani nuorisorangaistuksen vähäisestä käytöstä

vielä oudompaa tai pöyristyttävämpää oli se että valiokuntakuulemisessa tuli ilmi että tietyt asiantuntijat haluaisivat kokonaan luopua tästä nuorisorangaistuksesta vaikka oli todettu että koskien niitä kenelle tämä on määrätty tulokset ovat hyviä

kuulemisessa tuli vähän ilmi myös se että nämä oikeudenhoidon toimijat eivät välttämättä tunteneet tätä rangaistuskäytäntöä kovinkaan hyvin he myönsivät sen siellä ja siksi muun muassa koulutusta tässä pitää tehostaa

mutta ennen kaikkea pitää tehdä selvitys ja kartoitus siitä miksi tätä ei ole käytetty ja mikä on jatko tälle rangaistukselle siten että sitä saadaan käytettyä entistä enemmän

kuten sanoin se on räätälöity nuorille se on tehokas niille kenelle tämä on määrätty ja tätä pitäisi käyttää enemmän

tämä oli se meidän huolenaiheemme

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vietin mustalaisen alla muutenhan tämä lainsäädäntöpaketti oli jälleen kerran aivan hyvä

kyse on itsemurhista ja meiltä puuttuvasta itsemurhien ehkäisyohjelmasta

kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä ainakin lähes kaikki että velkaantumisen kierre on katkaistava ja näin on todella tapahtunut

velkaantuminen taittuu näissä valtiontalouden kehyksissä

ainakaan minä en halua ja tuskin kukaan mukaan haluaa jättää lapsilleen velkaa ja jos näitä sinänsä ikäviä toimia leikkauksia ei olisi nyt tehty olisimme jättäneet lapsillemme ison velkataakan

on todella tärkeää saada tämäkin kierre katkaistua ja saada nämä jo syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mukaan tähän yhteiskuntaan

toki siinä on monia toimia mutta yhteiskuntatakuu jota täällä on laajasti esitetty ja kehuttukin kaikilta tahoilta on yksi loistava keino siihen

yhdessä etsivän työn sekä työpaikan opiskelupaikan turvaamisen kanssa varmaan pystymme jatkossa syrjäytymistä ehkäisemään ja ihan yksinkertaisilla toimilla mihin myös panostetaan

täytyy muistaa että syrjäytymisen ehkäisy yhteiskuntatakuineen on yksi tärkeimpiä sisäisen turvallisuuden elementtejä ja asioita

täällä oppositio on esittänyt huolia poliisitoiminnan rahoituksesta mutta tosiasia on että poliisin toimintaedellytykset turvataan tässä kehyksessä

se ei missään tapauksessa poliisissa ja myöskään suomen rehellisessä kansassa mitään riemunkiljahduksia saa aikaiseksi mutta se on ilman muuta tässä taloudellisessa tilanteessa hyvä ratkaisu

toki se vaatii myös poliisin organisaation sisäisiä toimenpiteitä muun muassa organisaation yksinkertaistamista

kuitenkin täytyy muistaa että missään tapauksessa operatiiviselta tasolta kentältä tutkinnasta tai lupahallinnosta ei henkilöstöä saa vähentää

yhtä lailla sisäisen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet turvapaikka asioiden joutuisasta käsittelystä ja siihen panostamisesta miljoonalla eurolla per vuosi korkeimpaan hallinto oikeuteen ja helsingin hallinto oikeuteen

on oikein että täällä turvapaikkaa hakeva saa nopean ja joutuisan käsittelyn asialleen mutta on myös oikein että yhteiskunta ei joudu maksamaan turhaa turvapaikanhakijan oleskelua täällä etenkin jos hän horjuttaa sisäistä turvallisuutta esimerkiksi syyllistymällä rikokseen

nämä määrärahalisäykset ja leikkausten perumiset ovat välttämättömiä

sen takia on erittäin tärkeätä että täällä usein mainittu parlamentaarinen työryhmä jonka puheenjohtaja olen toimii tässä asiassa pitkäjänteisesti että tämmöinen kädestä suuhun eläminen loppuisi ja saisimme jollain tavalla yhteisymmärrystä asiaan

se on ihan selvää että enää ei pysty kauheasti leikkaamaan eri viranomaisilta pois pikemminkin rahoitusta pitäisi lisätä ja ainakin yhteistyötä lisätä prosesseja keventää toimintamalleja muuttaa siirtyä yhden kosketuksen periaatteeseen mielellään

se tuli todella tarpeeseen

samoin pora kolmonen on täysin perusteltu

päälliköitä apupäälliköitä pois

ministeri on halunnut pyrkiä pitkäjänteisyyteen ja rahoitusasioissa se on hyvä mutta nyt tulee sitten ongelma koulutuksen suhteen

poliisikoulutus kestää pitkään ja nyt eläkeikääkin vielä nostettiin joten miten ministeri meinaa varmistaa sen että poliisitoiminta on myös koulutuksen osalta pitkäjänteistä ja suunnitelmallista

ottaisin esille seksuaalirikollisten hoidon

rangaistuksia on jo kiristetty etenkin lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa mutta minun mielestäni ne ovat kuitenkin edelleen lähinnä naurettavat ja varmaan myös optulan tutkimuksen jälkeen

rangaistuksen nostaminen olisi siinäkin mielessä tärkeätä koska riihimäen vankilassa on hoito ohjelma seksuaalirikollisille ja siitä on saatu loistavia tuloksia

haluaisinkin kysyä miten te arvoisa ministeri varmistatte sen että riihimäen vankilaan kohdennetaan tarpeeksi voimavaroja ja resursseja tämän hoidon viemiseksi loppuun

edustaja zyskowicz jo kertoi tämän säilöönottokäsittelyn uusintakäsittelystä sen että sehän perustuu lakiin ja tällaisessa tapauksessa on aina avustaja ja tulkki läsnä niin ei tässä kyllä kenenkään oikeusturvaa vahingoiteta

tilannehan menee siten että ennen turvapaikkapuhuttelua aina lähtökohtaisesti tämä puhuteltava tapaa ensin tämän avustajansa siis ennen puhuttelua he käyvät asiat läpi ja nykyinen käytäntö menee jo niin että hyvää asianajotapaa noudattavat avustajat eivät ole tässä turvapaikkapuhuttelussa läsnä

ja totta kai jokainen turvapaikkapuhuttelija toimii virkavastuulla

jos hän huomaa että tämä henkilö puhuteltava on esimerkiksi erittäin haavoittuvassa asemassa niin hänen on keskeytettävä se puhuttelu ja sitten sinne hankitaan se avustaja